lisätalousarviossa on linjattu infran rakentamiseen niin teitä rautateitä siltoja perusväylänpitoa kuin homerakennusten korjaamista ovat ne sitten terveyskeskuksia sairaaloita päiväkoteja kouluja

samalla satsataan uudella tavalla korjausrakentamiseen lähiöiden osalta pistetään alkupanostus finavian kenttärakentamiseen laitetaan lisää volyymiä vientitakuisiin finnveralle ja uudella tavalla joukkovelkakirjojen mahdolliseen ostamiseen

tässä budjetissa ovat tietenkin mukana nämä paljon kysytyt ja paljon uskotut rahastot joittenka kautta tietysti toivotaan myös sitä lisäpotkua saatavan

kun kerran dynaamiset vaikutukset olivat yhteinen tahto näin olen ymmärtänyt ja siihen uskotaan niin haluan nähdä myös mitä ne tarkoittavat käytännössä sillä muuten jos näin ei tapahdu seuraavalla kerralla erilaisten versioiden perustelut menevät kyllä suuremman tarkastelun läpi

meillä on olemassa myöskin nuorisotakuu jonka kautta tulee tietysti niin lisää koulutuspaikkoja kuin sanssi kortin kautta yrityksiin mahdollisuuksia työllistyä

teollisuuden toimintaedellytyksiä ei leikata oli kehyspäätös ja rakennepaketin päätös

näitä viime hallituksen aikaisia ikäviä päätöksiä rikkidirektiivistä kompensoidaan nyt sitten väylämaksujen puolituksella rataveron poistolla

pieni huoli minulla on neuvotteluista tästä seuraavasta direktiivistä joka liittyy typpeen että meidän ministeriöt olisivat valmiudessa että tästä ei tulisi vastaavaa vaikkakin mittakaavaltaan huomattavasti pienempää ikävää yllätystä meidän teollisuudelle

mitenkä on arvioitu nykyhallituksessa pakotteiden vaikutus ja milloin ne arvioidaan uudelleen eu tasolla ja mikä on suomen linja näissä kohdin koska se on se yksi kivi tällä hetkellä sinne venäjän suuntaan miten niihin suhtaudutaan

tehokkaita keinoja työllisyyden lisäämiseksi olisi jo tarvittu huomattavasti aikaisemmin

mutta pitkäaikaistyöttömyys on yhä edelleen kasvanut huimasti niin että meille tippuu moniin kuntiin jopa monta tuhatta per vuosi joidenka osalta tilanne ei näytä kovinkaan ruusuiselta

meidän mielestämme täsmäelvytykseen erilaisilla hankkeilla olisi ollut vielä voimakkaampaa tarvetta

tilanne on ehkä kaikkein huolestuttavin pitkäaikaistyöttömien lisäksi nuorilla joidenka osalta yhteiskuntatakuu ei toteudu ja aktivointitasot ovat jääneet jopa aiempia vuosia huomattavasti alhaisemmiksi

kun nuorilta kysyttiin arvioita tämän porvarihallituksen toimista tuli aika vahva viesti siitä että työttömyyteen on hyvin tartuttu mutta puolitoista vuotta myöhässä

tähän sosialidemokraatit ovat tarjonneet omassa vaihtoehdossaan työllistymisrahaa niin että myös kuntapuolelta voitaisiin tarjota nuorille ensimmäisiä kokeiluja ensimmäisiä mahdollisuuksia mitä työelämä on ja päästä siihen elämän alkuun

nuoret ovat jotenkin muutenkin tässä viime viikkoina tuntuneet olevan hallituksen hampaissa kun indeksikorotukset tehdään kaikille muille mutta ei opintotukiin

teollisuuden rakennemuutos on voimakas

mutta mahdollisuuksia lisäämiseen olisivat yritysten investointituki ja kehittämishankkeiden rahoituksen lisääminen työllisyysperusteisten investointitukien lisääminen ja maakunnan kehittämisrahojen lisääminen kohdennetusti näille alueille

tämän lisäksi tietenkin olisi huomattavasti paremmin pystyttävä joustavasti näitä tukia myöntämään sekä suuryrityksille ehkä suuremmilla tukiprosenteilla kiinteistöyhtiöille jotka ovat kuntien hallinnassa ja on monia muita mahdollisia ajatuksia

kymenlaakson osalta on myöskin hieman tuskallista näiden prosenttien osalta se että emme ole kehitysalueohjelma kakkosessa jossa monet muut samantapaiset alueet suomessa ovat

yksi irrallinen asia tästä työllisyydestä ja rakennemuutosalueista on huoleni talous ja velkaneuvonnasta

me tiedämme että alueelliset erot ovat suuret jonotusajat kohtuuttoman pitkät meillä tulee koko ajan sekä työttömyyden että pikavippien ja muiden osalta ihmisiä joiden ongelmat kasvavat ja jonotusajat pitenevät

syy on se että jos äskeisessä oppilashuoltolaissa käsiteltiin lasten ja nuorten auttamista ja puuttumista niin alkoholilaki voisi olla yksi keino ennalta ehkäistä niitä ongelmia joita sitten oppilashuoltolailla yritetään hoitaa

edellisen hallituksen aikanahan tämä laki oli jo valmis mutta sitä ei haluttu tuoda eduskuntaan syystä tai toisesta syyt me kaikki varmaan voimme aavistaa

silloin oli myös sosiaali ja terveysvaliokunnan yhteisesti tekemä lakialoite koko mielikuvamainonnan kieltämisestä joka ei mennyt eteenpäin

ehkä asennetta edellisen hallituksen ajalta ja ministereiltä kuvaa myöskin se että palkinto ennalta ehkäisevästä toiminnasta annettiin panimoliitolle ei terveysjärjestöille ei päihdejärjestöille vaan panimoliitolle kampanjasta kännissä olet ääliö

tässä laissa on pienen pieni korjaus väkevien osalta jossa ammattijulkaisujen lupamenettely poistetaan

yleinen tila ja yleinen paikka on tietenkin hankala määrittää ja kyllä me kaikki tiedämme että yksi vaikeimmin valvottavista taitaa olla tuo internet ja sosiaalisen median puoli mutta tämä laki siis ulottuu myös sinne

liberaali alkoholipolitiikka oli joitakin vuosia sitten vallalla

meillä aina viitataan muihin maihin ja täällä on jo tullut esille että myös ruotsissa ja norjassa muun muassa televisiomainonta on kokonaan kielletty

on tietysti euroopassa maita kuten kreikka romania saksa luxemburg tsekki joissa rajoituksia mainontaan ei ole ollenkaan

en tiedä kovin tarkkoja lukuja mutta tuntuma on vielä kun katsoo eurooppalaisia tilastoja että eivät ne ole ilman ongelmia eivät todellakaan ole ilman niin kadulla tapahtuvia ongelmia kuin terveydellisiä ongelmia niissäkään maissa

alkoholikulttuuri valitettavasti on myöskin sidonnainen maan muuhun kulttuuriin ja tämä suomalainen kulttuuri on ottanut eurooppalaisen juomatavan suomalaisen juomatavan päälle jotenka semmoista siirtymää mitä on ehkä toivottu ei ole tapahtunut

pääministerin esittelemä kilpailukykyhyppy kuulostaa ehkä tällä hetkellä polvivikaiselta

kun lähdetään tekemään niin kuin urheilussa lämmittelemättä ja valmistautumatta voivat mennä polvet tai nilkat rikki minkä jälkeen eteneminen tulee olemaan vähän tuskallista ja vaikeaa

nyt siis tällä keinolla ennalta ehkäistä lapsia ja nuoria aloittamasta alkoholinkäyttöä suojaamalla heidät mainonnalta voidaan saada pieniä askelia

samalla tietenkin on jo tehty hyviä uudistuksia ikärajavalvontaan myyntipaikkojen rajoituksiin hinnankorotuksiin ja vanhempien vastuuttamiseen mutta näitä kaikkia täytyy jatkaa yhä edelleen

ihmisille on luotu epävarmuutta ensin rankoilla leikkauksilla pienituloisille niin eläkeläisille lapsiperheille opiskelijoille kuin työttömille

en eilen päässyt siihen mutta olen iloinen siitä jos alkoholilain kokonaisuudistus nyt liikahtaa niin että tulee selkeät vastuut ja työnjaot myöskin kuntapuolelle mitenkä alkoholiasioita hoidetaan niin että ennalta ehkäisevä työ saa uudelleen sen paikan mikä sillä on ennenvanhaisessa raittiustyölaissa ollut

hallitus on myös mennyt semmoisille alueille jotka sille eivät kuulu perinteisesti ja toivottavasti eivät myöskään tulevaisuudessa eivätkä nyt kuten lomat sairausajan korvaukset palkkojen lisät jotka sittemmin nyt ovat muuttuneet lomarahojen leikkauksiksi

itse kullekin ovat varmaan lobbarit käyneet vakuuttamassa että mainoksilla ei ole vaikutuksia ja nyt lapset ja nuoret eivät niitä näe

suomen vahvuus on ollut kolmikanta joka edellisellä kaudella konkretisoitui työllisyys ja kasvusopimukseksi josta maltillisesta palkkaratkaisusta on siis vuosi vielä jäljellä

ja silti jo nyt työntekijäjärjestöt ovat olleet valmiit jopa nollakorotuksin tulemaan hallitusta vastaan tekemällä oman vastaantulonsa

mielestäni on aika merkityksellistä että jopa maailman terveysjärjestö jolla on siis ongelmina niin hygieniataso kuin aids tai muut on myöskin jo ottanut alkoholin omalle agendalleen ja kiinnittänyt huomiota lasten ja nuorten suojaamiseen niin että mainonta on niistä yksi keino

dynaamisista vaikutuksista meillä on ikävät muistikuvat aiemmilta kausilta jotenka sitä tavoiteltua työpaikkamäärän lisäystä ei nähtävästi ole kuitenkaan tulossa

vielä yksi asia puheenjohtaja kun katsoin lievästi kauhuissani tai ehkä enemmän pettyneenä tätä voimaantuloa

enemmänkin tässä on pelkona se että kun ihmisten ostovoima vähenee niin työpaikat vähenevät työttömyys lisääntyy minkä jälkeen myöskin valtion kustannukset kasvavat työttömyyden hoitona

demareitten mielestä olisi voinut ajatella enemmänkin niin että nykyisellä sillä samalla palkalla saataisiin enemmän tuotteita enemmän palveluita pystyttäisiin tekemään enemmän eikä niin että vähemmällä palkalla tyydyttäisiin vain nykyiseen mitä tällä hetkellä tehdään

tämä olisi mahdollista saavuttaa sillä työn tuottavuus koostuu monesta asiasta joista monet tutkimukset ja selvitykset ja käytännön elämä ovat osoittaneet että parempaa tuottavuutta saadaan parantamalla osaamista työhyvinvointia johtamista innovaatioita ja luottamusta

jos palkkoja ajatellaan niin jos katsoo saksan tai ruotsin palkkoja joihin täällä verrataan niin siellä palkkataso on kuitenkin korkeammalla kuin suomessa

ja meillä tykan kautta työllisyys ja kasvusopimuksen kautta työntekijät ovat osallistuneet jo nyt muutaman vuoden näihin talkoisiin

no nyt sitten syyllisyyttä kantavat minun monet ystäväni kunnallisen ja julkisen työntekijäpuolen puolella omista lomistaan lomarahoistaan sairauspäivärahoistaan kaikesta tästä

se on minun mielestäni väärin ja vielä on arvioitava puheenjohtaja se kuinka paljon tässä on perustuslain tai kansainvälisen ilo sopimuksen vastaisia toimia

yhteisöveron alennuksista en tiedä tutkimusta etukäteen olleen mutta kela maksun poistosta oli tehty selvitys

sitä oli testattu pohjois suomessa kuinka monta työpaikkaa saadaan lisää sillä että paikallisesti otettiin kela maksu yrityksiltä pois

yhtään lisää työpaikkaa ei tullut ja tämä tietäen se laajennettiin koko suomeen jotenka oletettavaa on että se työttömyysmäärä olisi ihan sama on sitä tai ei mutta se on tullut hyväksi yrityksille eikä siinä mitään se oli silloisen porvarihallituksen linja

edustaja hoskoselle siitä mitä on pielessä tai että verryttelemällä ei parane

arvoisa rouva puhemies

joka hallituskaudella se on otettu tavoitteeksi ja sitten siihen on aina tullut jotain haastetta

kun on otettu jo etukäteisesti huomioon kun varhaiskasvatuksesta on ajateltu resurssitarpeen vähenevän useampi tuhat ihmistä niin tämä on jo kuitattu pois kuntien valtionosuuksista koska se on kirjattu sinne sisälle

ei kai tämä näin tapahdu että kun tehtäviä vähenee niin rahat vähenevät ensin ennen kuin tehtävät vasta oikeasti vähenevät

jimi tarvinnuttomasta eli eri kulttuuria josta syntyy valtavia olemme toinen on nyt tänäkin päivänä saatiin lukea pitkäaikaistyöttömät joista mietin mikä on se tulevaisuuden rahoitusmalli ja ohjaus kunnille

ja toinen on kotoutus ja siinä tietenkin kielikoulutus tämän terveydenhuollon järjestämisen ja koulutuksen järjestämisen lisäksi

en nyt siirry vielä sinne itsehallintoalueajatukseeni ja niihin kilpailutuksiin ja kaikkiin muihin palveluntuottamisen uusiin muotoihin mihin ollaan raha seuraa potilasta mallilla pahimmillaan menossa

ja kun me tiedämme että kuntapuolella tällä hetkellä jo eläkemaksut ovat korkeammat kuin yksityisillä palveluidentuottajilla niin eikö tämä vääristä kilpailua kun me olemme menossa maailmaan jossa on oletettavaa tai ainakin nyt näyttää siltä että yhä enemmän ja enemmän tulee kilpailemaan kunta julkinen palvelu näitten yksityisten palvelutuottajien kanssa

ja oliko teillä pohdinnassa tämä yhteisöveron jatkettu korotettu osuus mikä on nyt kaksi kertaa ollut ja nyt on valitettavasti pudotettu pois

meidän ajatuksemme liikenteen sujumisesta perustuu siihen että väylien on oltava kunnossa ja toimiva joukkoliikenne mahdollisimman monessa kaupungissa ja monella alueella

elikkä olemme tilanteessa jossa joukkoliikenne heikkenee kun olisimme halunneet ainakin demareina satsata siihen nykyistä enemmän

positiivista palautetta haluan antaa en hallituksen ministerille asiasta vaan valtiovarainvaliokunnan jaostolle saaristoliikenteestä

se mikä on tietenkin se plussapuoli on se että oikeuksia sopimuksiin ensi vuoden osalta budjetissa on jo luvattu tehdä

liikenteen ja hankkeiden osalta mielestäni ongelmallinen uusi piirre on se että kuntien yhä kasvava osuus tuntuu lisääntyvän sekä teiden parantamisessa että uusien teiden rakentamisessa ja näin on myös tällä hetkellä muissakin hankkeissa vaikkapa radoissa kuten kotolahden ratapihan osalta jossa kunnan osuutta on kasvatettu koko ajan

valitettavasti kunnan talouskaan ei meinaa kestää niitä summia mitä valtio edellyttäisi kunnan satsaavan siihen kun kuitenkin aiemmin on teemarahoituksessa ollut koko summa alun perin tähänkin hankkeeseen olemassa

logistiikka on etenkin etelä kymenlaaksossa yksi suurimmista toimialoista tulevaisuudessa suursataman kotka haminan yhdistyessä

satamilla menee hyvin tavarat kulkevat nousu on samaa lajia laatua kuin yrittää samalla tasolla kuin ennen lamaa ja nyt sitten ne suuret ongelmat tulevat siihen samaan tilanteeseen missä ministeri vehviläinen lupasi että kun laman jälkeen tilanne kääntyy uudelleen positiiviseksi niin tulevat satsaukset rakennetaan rekkaparkki jota ei näy tehdään ohituskaistaa jota ei näy

ei minkään näköistä uutta ajatusta sinne tienpätkälle jossa eräs paikallinen asukas oli omasta ikkunastaan tarkkaillut ja katsonut mikä on se päivien määrä vuodessa jolloin hänen ikkunastaan näkyvät rekkajonot

ne eivät näy tänne eivät mannerheimintielle eivätkä liikenne ja viestintäministeriöön mutta paikallisille asukkaille kyllä

mutta tähän ei hallituksen tahto tunnu taipuvan kun ei osata päättää kuka rahoittaisi ne tullirakennukset voisiko sen tehdä senaatti kiinteistöt vai tulisiko se tullin puolelta suoraan vai mikä olisi se keino

logistiikan yksi kipukynnys on myöskin ollut ylipainomaksut joista on prosessit meneillään myös oikeuskanslerille tehdyissä kirjelmissä ja odottelemme niihin vastausta

ilahduttavaa on se että yhdistymisissä joita on tämän vuoden aikana tullut suurimmassa osassa on voitu veroprosentti pitää nykyisellään joissakin jopa laskea

kuntien eriarvoistuminen on ongelma ja tästä syystähän meillä on useita eri elementtejä millä tätä gäppiä voidaan tasata

täällä on hieman keskusteltu tänään myöskin verokatosta vaihtoehtona harkinnanvaraiselle avustukselle

tänään ajattelin että oletettavasti se kohdistuisi samoihin kuntiin jos nämä molemmat olisivat käytössä koska ne kriisikunnat oletettavasti tarvitsisivat näitä molempia mutta ed

niinpä minä nyt sitten odotan keskustapuolueen esitystä siitä että harkinnanvaraiset kuntien avustukset lakkautetaan ja otetaan käyttöön tämä verokattojärjestelmä

sinänsä en itse ymmärrä sitä järjestelmää koska se on täysin vastoin kuntien itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta itse päättää mikä on se veroprosentti

myöskään se ei ole mielestäni linjassa paras hankkeen tahdon kanssa missä ollaan hakemassa suurempia kuntakokonaisuuksia ja sillä puolella tukemassa myöskin sitä suurempaa palvelujen tuottamisaluetta

paras hankkeen kanssa hieman ristiriitaiselta tuntuvat myös ne viestit mitä ministeri tänään viestitti että uusi valtionosuusjärjestelmä ei ole tukemassa kuntien yhdistymistä vaan jatkaa samalla mallilla kuin tälläkin hetkellä

sinänsä mitään suoraa linjaa valtionosuusjärjestelmästähän ei voi tietenkään olla mutta kyllä pientä porkkanaa näitten porkkanarahojen lisäksi voisi myöskin tulla täältä valtionosuusuudistusten puolelta

tähän on tietenkin yksi syy puuttua myöskin pankkitakausten osalta

taantuman aikana ovat kuntien irtisanomiset ja lomautukset jo arkipäivää ja valitettavasti tulossa myös moniin kuntiin joissa niitä tällä hetkellä ei ole

yksi keino tietenkin tähän on valtionosuuksien lisääminen

toisena esityksenä on myös otettu keskusteluun alijäämän kattamislain pykälän muuttaminen niin että nykyisestä kolmesta vuodesta alijäämän kattamisaika nostettaisiin vaikkapa väliaikaisesti viiteen vuoteen millä voitaisiin ainakin muutamia näistä kriisikunnista auttaa jonkun verran eteenpäin ja saada tilanne tasaantumaan jos ja kun uskomme että tämä taantuma tästä muutaman vuoden aikana jo helpottaa

toinen on se että kun tässä hallituksen esityksessä esitetään indeksijäädytyksiä valtionosuuksiin niin haluaisimme että niitä korvattaisiin yhteisöveron korotuksen jatkolla myöskin tulevalle vuodelle jolloinka saataisiin vähän takaisinpäin näitä indeksijäädytyksistä tulevia leikkauksia

toisena on se että näihin perusteisiin on laskettu nämä varhaiskasvatuksen muutokset ja me emme halua että niitä toteutettaisiin

kolmas syy on se että nämä eivät meidän uskoaksemme toteudu missään tapauksessa sillä byrokratia kunnissa joka tapauksessa lisääntyy vaikka näitä tehtäisiin

arvoisa puhemies

elikkä jos meillä on toinen järjestelmä niin pitää toinen lopettaa koska muuten nämä kaksi järjestelmää kohdistuvat samoille kunnille ja se ei ole mielestäni oikein